herra puhemies

on tietysti valitettavaa että hallitus joutuu vastaamaan tällä kertaa kyselytunnin kysymyksiin varamiehisellä joukkueella mutta yritämme parhaamme mukaan tästä selviytyä

jaakonsaarelle toteaisin että kysymyksessä ei ole eläkkeiden leikkaaminen kuten hän väittää vaan kysymyksessä on hallituksen periaatepäätös joka tähtää siihen että tosiasiallinen eläkkeelle siirtymisen ikäraja saataisiin suomessa nousemaan

tavoitteena on kolmen vuoden korotus tähän tosiasialliseen eläkkeelle siirtymisen ikään jolloin tulisimme lähelle muiden pohjoismaiden vastaavaa tasoa

tämä on osa laajempaa kokonaisuutta joka on talouspoliittisesti välttämätön tässä tilanteessa jossa me nyt olemme

tästä lähtien alkaa työmarkkinajärjestöjen ja muiden tahojen kanssa neuvottelu jossa tämän uudistuksen yksityiskohdat hahmotellaan ja vasta sitten voidaan vastata moniin niihin kysymyksiin jotka ovat heränneet tämän periaatepäätöksen tekemisen jälki on pyramideista jotka haluavat tästä aihepiiristä teestä ja kysymyksen nousemaan seisomaan ja panemaan mie painiketta elimellisen kysymys jälkeen

kysymyksessä ei todellakaan ole leikkaus

nimenomaan hallitus päätti että ei ryhdytä leikkaamaan sosiaaliturvaa eikä mitään muitakaan valtion menoja vaan tehdään sellainen talouspoliittinen paketti jolla turvataan pitkällä tähtäimellä sen velan maksu johon me tämän kansainvälisen talouskriisin vuoksi valitettavasti joudumme

toisaalta tässä myöskin tehdään toimenpiteitä joilla työssäjaksamista työterveyttä parannetaan ja tätä kautta myös pyritään tähän samaan tavoitteeseen että tosiasiallisesti kolmella vuodella nostetaan eläkkeelle siirtymisen ikää jolloin päästään keskimääräiselle pohjoismaiselle tasolle

tietysti hallitus vastaa kokonaisuudessaan siitä päätöksestä joka alkuviikosta syntyi

joiltakin osin tarvitaan toki myöskin toiseen suuntaan meneviä ratkaisuja

kaikki tämän eläkeratkaisun yksityiskohdat päätetään myöhemmin on päätetty vain ne muutamat rivit jotka sisältyvät tähän ohjelmaan ja tämä tapahtuu läheisessä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa

hallitus pitää kiinni siitä että elämme sopimusyhteiskunnassa ja myöskin sopimusteitse nämä yksityiskohdat hiotaan niin että kokonaisuus on tasapuolinen ja hyvä

herra puhemies

ulkoasiainministeriössä minun vastuullani on kysymys innovatiivisten kehitysrahoitusjärjestelmien kehittämisestä ja voin sanoa että siinä suhteessa nyt on aktiivisempi ja myönteisempi ote kuin edellisten hallitusten aikana

oma käsitykseni on että tobinin veron toteuttamisessa on hyvin paljon käytännöllisiä ongelmia esimerkiksi kansainvälinen pörssivero olisi tässä suhteessa yksinkertaisempi ja selkeämpi ja ajattelen että esimerkiksi sen tutkimiseen kannattaisi myös panostaa

aikaisemmin innovatiiviset rahoitusmenetelmät olivat taka alalla mutta ennen muuta juuri ilmastorahoitusneuvottelujen yhteydessä ne ovat nousseet vahvasti esille

tässä asiakirjassa joka alkuviikosta hyväksyttiin on päätetty vain aivan yleisellä tasolla periaateratkaisut ja ne kysymykset jotka ed

kaikki tämän ratkaisun heijastusvaikutukset meidän monimutkaiseen eläkejärjestelmäämme ja muuhun sosiaaliturvajärjestelmään selvitetään tässä yhteydessä neuvotellen kolmikannassa

puhemies

ja kun olen kysynyt helsingin seudun edustajilta mistä nämä ihmiset tulisivat koska maakunnissa on jo työvoimapulaa niin on sanottu että heidän pitää tulla ulkomailta

tämän siellä totesin että tällainen informaatio on näille ministerityöryhmille annettu ja kysyin siellä espoolaisilta onko teille kerrottu että nämä alueen kehittämissuunnitelmat perustuvat tällaiseen maahanmuuttoon ja he vastasivat siellä että ei ole kerrottu

me olemme vastuuntuntoisia valtiontalouden hoidossa pyrimme pitämään velkaantumisen kurissa ja olemme tehneet nyt merkittävän kokonaisratkaisun politiikkariihessä jolla huolehditaan siitä että tämä kasvava valtionvelka kyetään myöskin sitten myöhemmin hoitamaan

tämä on vastuullista ja tämä on välttämätöntä niiden työntekijöitten kannalta jotka ovat työelämässä että heidän työpaikkansa säilyisivät mahdollisimman monen kohdalla

enemmistö pekkarinen

arvoisa puhemies

me olemme täällä varamiehisellä joukkueella ei ole todellakaan varavaltiovarainministeriä eikä varapääministeriäkään mutta pääministerin sijainen kyllä nyt kun sekä pääministeri että pääministerin varsinainen sijainen ovat poissa

tähän voin vain vastata että ministeri risikko hoitaa tätä asiaa parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan ja hallitus jää odottamaan syntyykö joitain sellaisia ehdotuksia johon koko hallitus joutuu ottamaan kantaa

pietarista saadut tiedot ovat rohkaisevia siinä mielessä että on käyty hyvässä hengessä neuvotteluja ja venäjällä näyttää olevan nyt tahto tämän vuoden aikana tämä wto kysymys ratkaista

tältä pohjalta näköpiirissä voisi olla nykyistä alempi vientitullien taso

laukkanen sanoi molemmille maille tärkeä asia että näistä vientitulleista päästäisiin eroon tai näitä voitaisiin merkittävästi alentaa

mitä tulee hallituksen elvytyspolitiikkaan niin siihen liittyy toimenpiteitä sekä kotimaisen kulutuskysynnän ylläpitämiseksi että julkisten investointien liikkeellepanemiseksi

kysymys on metsäteollisuuden standardista tuotemerkistä tai tuotelajista joka liittyy koivukuidun käyttöön

tässä tilanteessa väkisinkin valtiontalous kääntyy alijäämäiseksi ja tämän vuoksi juuri tarvitaan nyt toimenpiteitä joilla talouden kasvupohjaa vahvistetaan

jos se poistuu markkinoilta ja mennään eukalyptuskuituun lyhytkuituun niin sen jälkeen myöskään venäjän koivuvaroille ei ole enää käyttöä maailmanmarkkinoilla

tämä on kohtalon kysymys meille molemmille

toisaalta sitten työuria pidentämällä ja muilla toimenpiteillä huolehditaan siitä että meillä on kestävä taloudenpito

mitä tulee tähän hallituksen päätökseen niin se ei ole esitys vaan se on hallituksen päätös joka on tarkoitus toteuttaa mutta miten se käytännössä toteutetaan siitä tullaan käymään perusteelliset neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa jolloin selvitetään myös ne kytkennät jotka tällä ratkaisulla on eri eläkejärjestelmiin ja muuhun sosiaaliturvaan

ulkomaankauppaministerinä ymmärrän paremmin kuin ehkä moni muu mikä merkitys finnairilla on suomen kansantaloudelle ja suomen ulkomaankaupalle

tämä ministeri häkämiehen kuvaama toimintamalli jolla finnair on luonut erittäin vahvan yhteysverkoston aasiaan ja toisaalta eurooppaan on loistava liiketoimintamalli ja siltä pohjalta täytyy jatkaa

mutta onhan se selvää että yhtiön toiminnan täytyy olla kannattavaa ja meidän kaikkien täytyy tukea sellaisia ratkaisuja joilla tämä kannattavuus saavutetaan

olen ollut itse mukana tässä liikenneasioita käsittelevässä ministerityöryhmässä ja tiedän että edellisen hallituksen päätöksillä oli sidottu hyvin paljon määrärahoja nimenomaan tänne eteläisen suomen hankkeisiin

ministeri vehviläinen sai taisteltua huomattavasti lisää rahaa ja nyt on näillä nykyisen hallituksen päätöksillä saatu aluepoliittista tasapainoa tähän investointien rahoitukseen

hyvin huomattavalla tavalla tätä aluepoliittista tasapainoa on voitu parantaa

minä toivoisin että oppositiossa oltaessakin muistettaisiin vähän mitä itse tehtiin ja kyllä voin sanoa että ministeri vehviläisen ja nykyisen hallituksen toiminta hyvin kestää vertailun sen kanssa mitä edellinen hallitus teki

pyydän myöskin huomauttaa että ministeri vehviläinen täällä on jo todennut että hän on parhaillaan selvittämässä millä tavalla tämä seinäjokioulu ratainvestoinnin jatko voidaan hoitaa

viime vuoden kesällä venäjä tunnusteli mahdollisuutta ratkaisuun jolla olisi laajennettu koivun lajitteluun perustuvaa verohuojennusta ja tuli tuli ja tuli tullihelpotusta tullivapautta mutta se olisi ollut määräaikainen ratkaisu ja venäjä olisi edellyttänyt että kaikilta muilta osin heille olisi jäänyt vapaat kädet periä niin suuria vientitulleja kuin he haluaisivat

me suhtauduimme tähän myönteisesti ja euroopan unionin komissio lähetti tämän mukaisen viestin moskovaan

tämä ratkaisu sellaisenaan tietenkään ei olisi riittänyt koska se olisi perustunut lajitteluun se olisi ollut määräaikainen ja se ei olisi koskenut millään tavalla muita puulajeja

viime keväänä toukokuussahan me ehdotimme venäjälle että loppukäytön perusteella koivukuitu vapautettaisiin tulleista ja muilta osin haettaisiin tyydyttävää ratkaisua mutta tähänkään venäjä ei suostunut

pääministeri on omia sanavalintojaan käyttäen puhunut työmarkkinoiden pelisääntöjen kehittämisestä niin että sellaisilta onnettomilta tilanteilta voitaisiin välttyä jollaisen tämä ahtaajalakko synnytti ja tällaista keskustelua totisesti tarvitaan

tämähän on tarkoitus ottaa esille kolmikantaisesti siinä neuvotteluprosessissa joka on pantu liikkeelle työnantajien työntekijäjärjestöjen ja hallituksen kesken

kyllä tämä on niin vakava asia että tästä täytyy laaja alaista keskustelua käydä eikä minun mielestäni pääministeri ole lausunnoissaan sellaista esittänyt mitä ed

tämä kysymys kiinteistökaupoista maakaupoista tuli esille sillä tavoin että lähtökohtana oli venäläisten aika laaja maanostotoiminta kiinteistöjen ostotoiminta suomessa

presidentti halonen otti esille kysymyksen että vastavuoroisuuden nimissä meidän pitäisi saada myöskin suomalaisille mahdollisuus vastaavanlaiseen maan ostoon kiinteistöjen ostoon venäjällä

tästä käytiin keskustelua

voidaan sanoa että keskustelu tästä vastavuoroisuusperiaatteesta on nyt avattu ja sitä voidaan tulevissa yhteyksissä jatkaa

suomen hallitus on erittäin tiukasti vastustanut kaikkea protektionismia sekä euroopan unionin puitteissa että myöskin maailmanlaajuisesti

minusta tämä on juuri oikea lähtökohta että tavoitellaan vastavuoroisuutta tässä maakauppakysymyksessä

me kävimme juuri eun ministerivaliokunnassa tästä keskustelun jossa evästimme pääministeri vanhasta tulevaa eurooppa neuvoston kokousta varten

nykytilanteessa olisi hyvin tärkeää että saataisiin maailman kauppajärjestön wton neuvottelut etenemään niin että ensi kesänä jolloin on ehkä ensimmäinen realistinen ajankohta saataisiin läpimurto aikaan

arvoisa puhemies

juuri nämä pelisääntöasiat ovat sellaisia jotka ovat ensisijassa kaksikantaisia työnantajaosapuolen ja työntekijäosapuolen välillä keskusteltavia mutta valtion mukanaolo siinä on tarpeen

ensinnäkin kaikessa kehitysyhteistyössä kaikessa kehityspolitiikassa pitää ottaa huomioon ympäristöllisesti kestävän kehityksen periaatteet ja toisaalta kun ilmastotarkoituksiin tämän kehitysrahoituksen lisäksi tulee rahaa myöskin näiden varojen käytössä täytyy taas noudattaa kehityspolitiikan kestävän kehityksen periaatteita

valitettavasti on niin että olemassa olevat sopimukset sallivat jonkinmääräisten kaupan esteitten pystyttämisen ja nyt meidän pitää pitää huoli siitä että eu omalla käytöksellään ei ole millään tavalla provosoimassa tällaista kehitystä eikä antamassa tekosyytä muiden maiden toimia tähän suuntaan

valtion puolella tietysti kannetaan huolta siitä kuinka suomi tulevaisuudessa pärjää kuinka me voimme kehittää työmarkkinoitten pelisääntöjä niin että vältytään sellaisilta tilanteilta joissa pitkäaikaiset vahingolliset lakot aiheuttavat suuria menetyksiä

nykyään yhteiskunta on sillä tavalla haavoittuva koko työmarkkinajärjestelmä on sillä tavoin monimutkainen että kyllä tässä uutta ajattelua tarvitaan

monet osat näistä pelisäännöistä ovat peräisin aivan viime sotien jälkeisiltä ajoilta ja siksi tarvitaan nyt uutta ajattelua ja yhteistyötä osapuolten kesken neuvotteluja joilla näitä pelisääntöjä kehitetään

kuten sanoin jo hallituksen piirissä ei ole käyty keskustelua siitä millaisia pelisääntömuutoksia tarvittaisiin ja uskon että hallituksessa lähdetään yhteisesti siitä että se on ensi sijassa työmarkkinajärjestöjen asia neuvotella näistä keskustella tehdä esityksiä

valtiovalta mielellään auttaa varmasti siinä luovassa työssä jota tässä tarvitaan mutta kaikki tietysti pitää osapuolten kesken sopia

toivon että myöskin ammattiyhdistysliikkeen puolella on keskusteluvalmiutta koska nykyäänhän monta kertaa nämä lakot kohdistuvat toisiin palkansaajiin ja laajemmin yhteiskuntaan tavalla joka ei ole oikein missään kohtuullisessa suhteessa siihen kiistaan joka tämän lakkotilanteen on synnyttänyt

ei ole lähdetty ottamaan kantaa yksipuolisesti vaan korostettu sitä että nämä ovat pelisääntömuutoksia joista osapuolten kesken täytyy ensi sijassa neuvotella ja sopia

voin kertoa että kun evästimme pääministeriä tähän epäviralliseen huippukokoukseen niin käytin siinä sanontaa vie sinne terveisiä että älkää unohtako köyhän asiaa

tämä veroparatiisikysymys on tietysti laajempi monimutkainen kysymys joka on lähinnä valtiovarainministerin hoidossa mutta totta kai me kehitysministerit olemme sitä mieltä että kaikki mikä voi johtaa korruptioon on mitä tuomittavinta ja sen vastainen toiminta on hyvin tärkeää

mehän yritämme edistää myöskin yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä ja siinä aivan ensimmäisiä asioita on se että on toimiva hallinto toimiva oikeusjärjestys ja että päästään eroon korruptiosta

mitä tulee tähän ed

heinäluoman kysymykseen niin täällä hallituksen aitiossa meillä nyt ei ole paikalla pääministeriä eikä pääministerin sijaista

minä olen täällä moneen kertaan sanonut että nämä työmarkkinoitten pelisääntöihin liittyvät asiat ovat ensi sijassa sopimuskysymyksiä osapuolten kesken

varmasti tarvitaan lainsäädännön muutoksiakin mutta näistä asioista on laajalla pohjalla sovittava

nythän on nimenomaan päätetty että kun käynnistettiin tämä poikkeuksellisen laaja alainen neuvotteluprosessi suomen kansantalouden kestävyyden turvaamiseksi kasvun virittämiseksi niin siinä yhteydessä laajemmassa kontekstissa nämäkin kysymykset tulevat keskusteltaviksi

puhemies

turkin maanjäristysalueelle on aikanaan jo toimitettu puutaloja ja nyt haitin maanjäristyksen jälkeen on käynnistetty poikkeuksellisen laaja ja voimakas toiminta jotta voitaisiin toimittaa sinne puurakennuksia asumistarkoituksiin koulurakennuksiksi julkisiksi rakennuksiksi ja tässä on saatu jo selvästi pää auki

nyt ollaan luomassa itse asiassa organisaatiota jolla meillä olisi mahdollisuus välittömästi tarjota laaja alaisesti puurakentamismahdollisuutta tällaisille alueille

lisäksi puurakentamiseen liittyy valtavia etuja ilmastopolitiikan näkökulmasta

jokainen puurakennus rakenne ja huonekalu on samalla hiilivarasto ja tämän takia on käynnistetty ulkoasiainministeriössä toimenpiteet puurakentamisen edistämiseksi osana ilmastopolitiikkaa

tällä voisi olla valtava myönteinen vaikutus suomen koko kansantalouteen jos tämä saataisiin vahvasti eteenpäin

suomalaisia kehitysyhteistyövaroja on käytetty afganistanissa vankilaolojen kohentamiseen vankiloitten korjaamiseen

nyt on sitten tullut esille tietoja joitten mukaan näissä vankiloissa on tapahtunut asiattomuuksia prostituutiota ja muita väärinkäytöksiä

mutta me olemme kuitenkin halunneet vetäytyä kokonaan toiminnasta jolla näitä vankilaoloja on kohennettu

tällaisissa katastrofitilanteissa humanitäärisen avun antaminen perustuu kansainvälisten järjestöjen pyyntöihin ennen muuta yk järjestelmän puitteissa

me olemme suomessa varautuneet siihen että heti kun avunpyyntö esitetään me voimme tehdä asiasta päätöksen

meillä oli juuri kehitysministereitten kokous viime tiistaina ja siinä yhteydessä tästä asiasta keskusteltiin

olosuhteet afganistanissa ovat kehitysyhteistyötä ajatellen erittäin vaikeat niinpä suomenkin kehitysyhteistyö toteutetaan lähes yksinomaan kansainvälisten järjestöjen ja rahastojen kautta

kun me nyt saimme tietää että tähän vankiloiden toimintaan liittyy vakavia epäkohtia halusimme tästä rahoituksesta kokonaan vetäytyä

arvoisa puhemies

ehkä valtioneuvoston työnjaossa tällaiseen kysymykseen vastaaminen kuuluisi ennemminkin ulkoasiainministerin tehtäviin

meillä on kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia jossa kehityspolitiikan siviilikriisinhallinnan ja sotilaallisen kriisinhallinnan jatkumo on otettu tarkasteltavaksi

siinä on aivan samasta ajatuksesta kysymys

kun ajatellaan tätä somalian tilannetta niin siinä on kysymys sen verran suurista voimavaratarpeista että suomen kahdenvälisten määrärahojen käytöllä siinä ei kovin paljon voitaisi saada aikaan

minun mielestäni pitäisi koettaa saada monenkeskiset toimijat tähän hankkeeseen mukaan ja me voisimme olla ehkä tätä kautta tällaisen multibi yhteistyön puitteissa siinä mukana

näen siis mahdollisena että me olisimme mukana mutta erillinen suomen kahdenvälinen toiminta olisi mittasuhteiltaan niin vähäistä että sillä tuskin olisi käytännön vaikutusta

yrite tään tätä laajempaa multilateraalihanketta viedä eteenpäin